nytkin olemme valmiita nostamaan sen verran alkoholiveroa että se ei vaikuta kuitenkaan myyntiin mutta valtion verotulot nousevat

aina me olemme valmiita muistuttamaan toisiamme siitä että saatavuudella on ratkaiseva merkitys alkoholin kulutuksessa mutta jo seuraavassa sivulauseessa olemme valmiita korottamaan alkoholin hintoja juuri sen verran että se ei vaikuta myyntiin

kaltiokummun esiin nostama asia on kyllä erittäin tärkeä ja tuo esiin kyllä sen eriarvoistavan tekijän joka näissä pelastustöissä on

siinä mielessäkin vastustan henkisesti tätä aietta nostaa alkoholiveroa että se tuudittaa meidän sellaiseen ajatukseen että olemme nyt tehneet jotain todella paljon suomalaisten terveyden eteen

aika usein käy niin että ihmiset jotka ovat aloittaneet pelastustyön taikka yrittäneet estää vahinkoa loukkaantuvat taikka hajottavat omaisuutta niin kuin ed

me tuijotamme aina alkoholin hintaa ja unohdamme että saatavuudella ja oikeasti lisääntyvällä vapaa ajalla on ratkaiseva merkitys siinä kuinka paljon kulutamme alkoholia

kaltiokumpu tässä sanoi vaatetusta saattaa mennä rikki puhelimia ja he eivät saa sitä korvausta mutta kun paikalle tulee viranomainen ja hän sitten pyytää ihmisiä mukaan tähän pelastustyöhön niin sen jälkeen he ovat palkattuja ja he ovat tavallaan oikeutettuja kaikkiin korvauksiin

nyt tämä lakiehdotus tuo kyllä selkeän parannuksen tähän asiaan ja katson että tämä on erittäin kannatettava asia

ymmärrän kyllä että kun ne ovat pörssiyhtiöitä niin on hirveän vaikea lähteä rajoittamaan niiden toimintaa koska se olisi ratkaisevaa kaupan rajoittamista

arvoisa puhemies

minun mielestäni oleellista on se että kun lähdemme tekemään alkoholipolitiikkaa niin meidän pitää ensin miettiä haluammeko tehdä hyvää alkoholipolitiikkaa mikä olisi auttamatta huonoa veropolitiikkaa ja se riski täytyisi ottaa ja ei pidä sotkea silloin tätä esitystä siihen

r kioskien ongelma on se että se on se lasten ensimmäinen tikkukaramellin ostopaikka ja sitä kynnystä mataloittaa koko ajan että alkoholia ei nähdä enää huonona asiana

arvoisa puhemies

lakiesityksen johdannon taustatekstissä lukee seuraavaa

vaihtoehtojen löytäminen ehdottomille vankeusrangaistuksille on keskeinen tavoite suomen kriminaalipolitiikassa

lyhyelläkin ehdottomalla vankeusrangaistuksella on usein tosiasiallisia haittavaikutuksia rikokseen syyllistyneen elämään

vankeinhoito on varmasti kallista oikeusministeriölle mutta ei se kustannuksia yhteiskunnalta vähennä jos niitä yritetään siirtää jonkin toisen tahon maksettavaksi

kalliiksi voimme myös sanoa sitä että nyt aikaansaamme vain tilanteen jossa rikoksiin syyllistyneet henkilöt joutuvat tekemään entistä enemmän rikoksia ennen kuin joutuvat kärsimään rangaistuksensa kiven sisällä

tuomittu olisi velvollinen pysyttelemään rangaistuksen suorittamiseen hyväksytyssä asunnossa aina silloin kun hänellä ei ole toimeenpanosuunnitelmassa määriteltyä perustetta poistua asunnosta

siis valvontarangaistus edellyttäisi tuomitulta ehdotonta päihteettömyyttä

vastaus on mielestäni aika yksinkertainen

sen perusteella mitä olen edellä sanonut en voi pitää järkevänä tätä esitystä laiksi valvontarangaistuksista

siinä on paljon hyvää tahtoa mutta aivan väärä viesti yhteiskunnalle

on paljon semmoisia ihmisiä jotka tekevät viisi kuusi päivää viikossa töitä ja joille sunnuntai on myös se päivä kun voi lähteä perheen kanssa yhdessä kauppaan

tämä myös merkitsee sille tavalliselle työntekijälle palkkaa lisää

itse olen ollut työnantajana alalla jolla sunnuntaityöt merkitsivät paljon ja haluttiin niitä sunnuntaipäiviä että pääsee tekemään töitä

nuoret parit varsinkin haluavat tehdä kun rahaa tarvitaan joka paikkaan joten on hyvä että pystytään tarjoamaan myös työtä sunnuntaina

kysyisin ministeriltä

tähän samaan aiheeseen liittyen uutisoitiin viikolla kouvolan hovioikeuden päätös alentaa vaimonsa useaan kertaan raiskanneen ja pahoinpidelleen miehen käräjäoikeuden hänelle langettamaa tuomiota

hovioikeus katsoi että pahoinpitely törkeä sellainenkin on vain osa raiskausta ja siitä ei tule antaa tuomiota erikseen

tämän työttömyysongelman hoitaminen on paitsi työllisyysmäärärahojen lisäämistä esimerkiksi myös tehokasta elvytystä se on investointien tukemista se on yhteiskunnan turvaverkkojen hoitamista

hyvää ja järkevää toimintaa mutta nyt on kuitenkin käynyt ilmi että näitä esr rahoja ei ole pystytty te keskuksista jakamaan täysimääräisesti ja kymmeniä miljoonia on jäänyt jakamatta

mitenkä hallitus aikoo varmistaa että tulevaisuudessa ei tule näin käymään vaan että nämä rahat tulee käytettyä oikea aikaisesti ja täysimääräisesti

tämä lakialoite on hyvin kiinnittänyt huomiota kansalaisten auttamistahtoon ja siihen millä tavalla se saattaa nyt sitten vaimeta jos tämä epäkohta tulee enemmänkin kansalaisten tietoisuuteen

täällä on hyvin huomattu että tämä on semmoinen asia jota ei ole tiedetty vielä olevan ja siinä mielessä on hyvä että puututaan tähän

arvoisa puhemies

täällä on hyvin tullut esille se että tämä on aika pieni muutos tähän työttömyysturvalakiin jolla ei ole hirveästi taloudellista merkitystä mutta tällä on kuitenkin merkitystä suomelle turvallisuutta ajatellen

itse sanoisin että tämä on rikkana rokassa tässä ongelmassa minkä ikääntyminen meille on tuonut palo ja pelastusalalla

niin kuin tässä on todettu tämä koskettaa vuositasolla ehkä muutamaa sataa vpklaista ja haluaisin tässä kyllä muistuttaa että tämä ei poista niitä oikeita rekrytoinnin ongelmia siellä

kun nyt lähdettiin liikkeelle siitä että voidaan siirtää palomiehiä muihin töihin onko tästä nyt käyty kolmikantaneuvotteluja kuinka tämä on mahdollista

tämä kyllä kuin näyttää sormella että meillä on tämmöinen ongelma ja ehkä tämän lakiesityksen suurin asia mihin se vaikuttaa on se että nyt ensimmäistä kertaa oikeastaan myönnetään se että palo ja pelastusalalla on ikääntymisestä johtuva ongelma ja siihen täytyy ruveta keksimään jonkinnäköisiä lakimuutoksia

me emme ehkä pääse siihen keskusteluun että päästäisiin muuttamaan lakia ja silloin me joudumme tekemään näitä tämmöisiä jotka pyörivät siellä ongelman ulkokaarella ja yritämme sillä peitellä tätä meidän todellista ongelmaamme

anneli kiljunen sanoi täällä että suomessa pitää olla palo ja pelastusala tosi korkealla suoritustasolla ja tätä minäkin toivon mutta ihan tällä lakiesityksellä sitä ei korjata

arvoisa puhemies

on selvää että kun suomi on kaksikielinen maa niin silloin tulee jokaisen saada tämmöiset oikeuspalvelut omalla kielellään niin suomen kuin ruotsinkielistenkin

mutta se mitä tähän keskusteluun nyt on oikeastaan vähän yritetty laittaa sisään on että jos me lähtisimme puhtaalta pöydältä tänä päivänä katsomaan mitä kieliä suomalaisten tarvitsisi oikeasti opetella jotta me pärjäisimme maailmalla niin silloin voisi ehkä ajatella olisiko se ruotsi semmoinen mutta kun tämmöinen tilanne meillä ei ole nyt

meillä esimerkiksi itä suomessa ei kovinkaan usein tule semmoista asiaa mieleen että minä kärsisin siitä etten puhu hirveän hyvin ruotsia mutta venäjän kielen taidolla meillä olisi kovastikin siellä käyttöä aivan niin kuin ed

hautala täällä jo meille kerkisi sanoa

tabermannin kanssa että ei se ole keneltäkään pois jos me opettelisimme useampia kieliä

meitä on vain viisi miljoonaa täällä ja yksi meidän maahanmuuttajien ongelma miten me saamme jäämään heitä tänne on se että me puhumme täällä tosiaan vain oikeastaan suomea ja kysyy aika kovaa motivaatiota tänne muuttavalta ihmiseltä lähteä opettelemaan tämä meidän suomen tai ruotsin kieli

kun taantuma on kansainvälinen ja osuu näin nimenomaan vientiimme se tarkoittaa ettei kotimaisin toimin voida täysin työttömyyden kasvua estää

työttömyyden kasvu pysähtyy kun vienti alkaa taas vetää

työllistämisen sivukuluja on alennettu mikä on tukenut paitsi yritysten myös kuntien taloutta ja säilyttänyt työpaikkoja väylähankkeita on aikaistettu ja kannustimia vuokra ja korjausrakentamiseen lisätty ihan vain muutamia toimia mainitakseni

satojen velkamiljoonien heitteleminen hätäpäissään sinne tänne ei auta vaan on pystyttävä elämään ajassa ja keskityttävä tekemään toimenpiteitä juuri oikealla hetkellä ja oikeaan tarpeeseen

kokoomuksen eduskuntaryhmä pitää erittäin tärkeänä myös sitä että myös te keskusten ja toimistojen henkilöstöresurssit on hallituksen päätöksenteossa huomioitu

on täysin välttämätöntä että te toimistoissa voidaan yksilöllisesti käydä työttömäksi jäävien ihmisten kanssa läpi uudelleentyöllistymis ja koulutusmahdollisuuksia

nyt kun keskeisin haasteemme on pitkäaikaistyöttömyyden ehkäiseminen on työvoimapalveluissa tärkeää tukea tällä hetkellä työttömäksi jääviä sekä nuoria työnhakijoita

olennaista on myös se että koulutus ja tukityöllistäminen tukevat aidosti henkilön työllistymistä ja vahvistavat ammattitaitoa jotta työtön erityisesti nuori kokee sen mielekkääksi

olisi aika inhottavaa ajatella että itse joutuisin tilanteeseen jossa en saisi nähdä omaa lastani eikä minulla olisi siis tapaamisoikeutta häneen vaikka haluaisin olla hänen elämässään mukana ja omalta osaltani vastata hänen elatuksestaan

työttömyyskassoille on nyt tulossa nykyistä laajempi mahdollisuus maksaa työttömyysetuudesta ennakkoa esimerkiksi juuri tilanteessa jossa etuushakemusten käsittely on ruuhkautunut

näin joustetaan byrokratiasta ja turvataan työttömäksi jääneiden toimeentuloa työttömyyskorvausten viivästyessä sekä vähennetään tarvetta hakea kunnan myöntämää toimeentulotukea

kuten tässä on hyvin käyty läpi tässä ei haluta puuttua sosiaalisen vanhemman asemaan enkä oikeastaan näe mitään syytä miksi tätä lakialoitetta ei voitaisi viedä hyvässä hengessä eteenpäin mahdollisimman nopeasti

arvoisa puhemies

erityisen suureksi huolen tekee se että ainoa ryhmä jonka työllisyysaste laski jo hyvinä talousaikoina ovat nuoret miehet

oppositio esitti puheenjohtaja jutta urpilaisen suulla reilu viikko sitten erityistä työllisyysryhmää pohtimaan uusia keinoja nuorisotyöttömyyden torjumiseksi

urpilaiselta taisi kuitenkin jäädä huomaamatta että tällainen työryhmä oli jo hallituksen toimin perustettu ja se antoi ehdotuksensa viime viikolla

työryhmältä tuli kokonainen toimenpideohjelma ja nyt on syytä keskittyä sen esitysten toimeenpanoon eikä haudata asiaa uusiin työryhmiin kuten oppositio esittää

työryhmän raportista käy erittäin hyvin ilmi ettei nuorisotyöttömyys ole ratkaistavissa yhdellä tai kahdella toimella vaan edellyttää toimien laaja alaisuutta

mukana on peruskoulunsa päättäviä ammattiin valmistuneita maahanmuuttajia vankilasta vapautuvia varusmiespalveluksen suorittaneita korkeasti koulutettuja pätkätyöläisiä ja heillä kaikilla on omat erityistarpeensa

tätä työtä on jatkettava ja uusia keinoja on otettava käyttöön

oppivelvollisuuden pidentämistä tärkeämpää on se että nuoret saavat tukea niin jo laadukkaassa perusopetuksessa kuin etenkin koulutuksen ja työn nivelvaiheissa

oppivelvollisuusiän pidentäminen ei nuorten oppimisvaikeuksia tai syrjäytymisongelmia ratkaise vaan pahimmillaan vain pitkittää niitä